pentikäinen tuossa artikkelissaan sanoi että on aivan oikein että kun yleisradio on pöhöttynyt niin laitetaan lasten päivähoito ja vanhushoito ja myöskin vammautuneiden leikkaukset samalle viivalle ja katsotaan mikä näistä ensiksi tulee indikoiden sitä että yleisradiohan ei ole tietysti yhtä tärkeä kuin nämä välttämättömät sosiaali ja terveyspalvelut yhteiskunnassa

kun se on nerokkuusko siellä jonoon ja myöskin fundeilta loppuu usko siihen että he voivat menestyä niin he myöskin menehtyvät

jos sitten käytetään argumenttina sitä että tietosuojavaltuutettu tyrmää esityksen kun hän vaati lisää resursseja että pidetään huolta siitä että hän kykenee toimimaan lain puitteitten rajoissa niin mielestäni sitäkään ei voi kutsua tyrmäykseksi

osallistutaan libyan operaatioon kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahaa korotetaan kakolan vuokrasopimus tehdään kokkolaylivieska radan kakkosraiteen toteuttamista nopeutetaan karkkilahumppila valtatietä rakennetaan nopeammin eteenpäin

kun perutuslakivaliokunta oli tietosuojavaltuutetun kanssa keskusteluissa hänen toimistossaan äskettäin niin hänen suhtautumisensa tähän oli hyvin rakentavaa ja hän piti erittäin tärkeänä tämän tyyppisen lainsäädännön hyväksymistä tietoturvan kannalta

kun on sitten myöskin puhuttu siitä että painostetaan niin täytyy sanoa mitä työmarkkinajärjestöjen painostukseen tulee niin niihin kuuluvat lakkouhkaukset ja muuta

tuulivoiman osalta tarastin raportti tuulivoimaa edistämään ja sitten toinen raportti jonka nimi on kiinteistöjen arvostamisperusteiden kehittämistarve kiinteistöverotuksessa ja siinä katsottiin että näitä jälleenhankinta arvoja voidaan hyvinkin korottaa

kun entinen toimitusjohtaja mikael jungner tuli taloon niin hän voi sanoa uudisti taloa voimakkaasti ja myöskin laittoi taloutta alkuvaiheessa tehokkaasti tasapainoon mutta sitten myöhemmin ote jossakin määrin lipsui

mitä itseeni tulee niin minuun ei ole kukaan ottanut lain puolustajista ehkä ministeriä lukuun ottamatta yhteyttä mutta sen sijaan vastustajat ovat kyllä voimakkaasti painostaneet

nimittäin tilanne on se että on esitetty vähennys hallituksen toimesta pienpuun energiatukimomentille mikä johtuu siitä että uuden pienpuun energiatukijärjestelmän käyttöönotto ei ole edennyt koska se vaatii euroopan komission hyväksymisen

valiokunta kiinnittää huomiota myöskin ponnella yhteen asiaan joka on se että meillä tänä päivänä kiinteistövero kerätään syksyllä joko yhdessä erässä jos summa on pieni tai kahdessa erässä

ympäristövaikutukset ovat kaikkein keskeisimpiä tässä suhteessa kun keskustelemme tästä ratkaisusta ja nyt on tarkoitus korvata hiilivoimaa sähköntuotannossa

nykyisen johdon aikana taloutta laitetaan tehokkaasti tasapainoon

yhtenä detaljina haluan myöskin tässä todeta sen kun täällä on tämä kysymys taloyhtiöistä joka kiertää kaupungilla vahvasti ja on jatkuvasti esillä niin kysyn vain ensinnäkin mitä yrityssalaisuuksia taloyhtiöissä on

toinen oleellinen seikka on se että on tarkoitus korvata myöskin venäläistä sähköntuontia ja on oikea periaate se että jokainen tuottaa sähkönsä itse ja vastaa jätteistään

tästä syystä valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi pontta

siis se on toivomus että hallitus nopeasti selvittäisi voitaisiinko siirtää tämä kiinteistövero tuloverotuksen ennakonpidätyksen yhteydessä maksettavaksi eli se tapahtuisi kerran kuukaudessa ja tällä tavalla tuo maksu jakaantuisi tasaisesti ympäri vuoden

voi sanoa että kenenkään ohjelmaa seuranneen taholta kun tiedetään että yle tilaa ohjelman ja vastaa sen sisällöstä ei ole mielestäni esiintynyt minkäänlaisia väitteitä ohjelman jatkon tulon jälkeen tai mm ohjelman syntymisen jälkeen siitä että ohjelmassa olisi joitakin ongelmia ja että ne jotka osittain rahoittavat sitä ohjelmaa olisivat päässeet vaikuttamaan ohjelman sisältöön

mitä tulee siihen saako ydinvoima tukea se ei saa tukea ja olennaista on se että pidetään huolta siitä että jokainen yhtiö vastaa täysimääräisesti omista velvoitteistaan

jos ajatellaan vielä minkälainen järjestelmä pitää rakentaa sitten yrityssalaisuustapauksissa kaikkine portaineen kaikkine kustannuksineen niin yhdenkään taloyhtiön yhtiökokous vaikka se päättäisi yhtiökokouksessa ei ryhdy näihin toimenpiteisiin joten tältä osin voidaan sanoa että on täysin selvää että yrityssalaisuuksia koskevat säännökset eivät tule taloyhtiöitten osalta missään tapauksessa sovellettaviksi

täytyy sanoa että tietysti kun tässä lisätalousarviossa ei tehdä mitään rakenteellisia uudistuksia se merkitsee sitä että sen talouskehityksen arviointi joka nyt tässä vaiheessa havaitaan jää maaliskuussa pidettävään budjettiriiheen ja siitä on suhteellisen laaja poliittinen yhteisymmärrys nyt olemassa

sen sijaan ydinvoimaan kohdistuu erittäin voimakas kiinteistövero huomattavasti korkeampi kuin missään muualla

ja lopuksi loppusijoitus

nyt on sadantuhannen vuoden aikajaksolla kartoitettu riskejä ja on keskusteltu siitä että tulee jääkausi tänä aikana ja siitä voi syntyä ongelmia

mitä sitten tulee ihan tähän lakiesitykseen niin aivan oikein ne jotka sanovat että tällä puututaan luottamuksellisen viestin suojaan kun tunnistetietojen avaaminen tehdään mahdolliseksi niin se on aivan totta

tietysti toivomuksena olisi voinut esittää hallitukselle sen että kun näitä lisäyksiä näitä pieniä hankkeita tänne tehtiin niin tässä yhteydessä olisi hallituksessakin voitu miettiä sitä olisiko voinut miettiä tasapainottavia toimenpiteitä

no tätä asiaahan vatvottiin muutama vuosi ja esitettiin vaatimuksia

eräskin puolue tässä edessäni oli sitä mieltä että pitää perustaa tämmöinen elin joka on ulkopuolinen elin joka valvoo yleisradion hallintoneuvostoa hallitusta ja yleisradion toimintaa ja sitten myöskin päättää siitä missä yleisradion toiminnan rajat ovat

tämä laki antaa nimittäin mahdollisuuden myöskin luottamuksellisten tietojen sisällön avaamiseen eli voidaan katsoa mitä siellä viestissä on jos se on välttämätöntä viestintäverkon häiriöiden estämiseksi ja järjestelmän ylläpitämiseksi

samalla olisi mietitty se olisiko voitu samojen ministeriöitten hallinnonaloilta löytää vastaava säästö ja sillä tavalla pitää huolta siitä että budjettimenot eivät olisi kasvaneet

jos me katsomme tätä koko lain kokonaisuutta niin täytyy sanoa että jos meillä ei ole tämän hallituksen esityksen tasoista tietoturvalakia tässä maassa niin meillä loukataan lukuisia kansalaisten perusoikeuksia

tietysti tällä ei ollut käytännössä tässä asiassa suurta merkitystä koska summat ovat niin pieniä mutta täytyy sanoa että tietysti se asenne millä toimitaan olisi ollut tietyllä tavalla hyvä eduskunnan budjettikäsittelyä varten ja muutenkin olisi osoittanut tiettyä vastuullisuutta että jos menoja lisätään niin sille etsitään myöskin vastaava säästö keralassa toimintaa toisena

ja voi sanoa että kun katsotaan yleisradion rakennetta niin yhtään ylimääräisiä organisaatioita ei tarvita jos meillä on toimiva johto hallitus ja hallintoneuvosto

jos käyttäjän tietoturva kaapataan tai hänen nimissään lähetetään vääriä viestejä kun tietoturva ei toimi syyllistytään yksityiselämän ja kunnian loukkaamiseen erittäin vakavaan perusoikeudelliseen loukkaamiseen

keskustelu on

muun muassa saksassa päädyttiin siihen että yleisradiotoiminnan rajat vetää hallintoneuvosto eikä mikään ulkopuolinen elin joten tästä syystä oikeastaan yleisradion hallintoneuvostossa noin vuosi sitten tehtiin päätös jonka mukaisesti lähdettiin siitä että kun eurooppalaisten säännösten mukaisesti joku keino arvioida julkisten palvelujen raja piti olla niin hallintoneuvosto otti tuon tehtävän

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta asiaan lopun tällaista toimintaa toivoisi hallitukselta jatkossa

viime eduskuntavaalit ja niihin liittyvät tapahtumat osoittavat sen että korruptio suomessakaan ei ole täysin tuntematonta ei myöskään politiikan yhteydessä ja on erittäin hyvä syy siihen että meillä järjestelmää muutetaan siten että vaalirahoituslainsäädäntöä on jo uudistettu sekä ehdokkaiden että puolueiden osalta ja nyt myöskin sitten kriminalisointia muutetaan siten että lain säännökset tulevat selkeämmiksi ja ankarammiksi

jos päästään murtautumaan tietojärjestelmiin ja ulkopuolinen pääsee lukemaan sähköpostiviestejä siis ei yrityksen sisältä vaan yrityksen ulkopuolelta niin tietysti silloin loukataan luottamuksellisen viestin suojaa tai salaisuutta

sekä perustuslakivaliokunnalle että lakivaliokunnalle että hallintovaliokunnalle jäi varsin vähän aikaa näitten käsittelyyn kun ajatellaan mikä sivumäärä mikä aineisto näissä esityksissä kaiken kaikkiaan on

jos varastetaan yritystietoja silloin loukataan ilman muuta kallisarvoista omaisuudensuojaa ja jos haittaohjelma ja järjestelmä romahtaa jonkun yrittäjän koneessa silloin loukataan elinkeinonharjoittamisen vapautta tai jos on työntekijästä kysymys työntekijän oikeutta hankkia toimeentulonsa työllään ja jos nyt oikein hyökätään johonkin valtion laitokseen vaikka kelan järjestelmiin ja kyetään lamauttamaan koko järjestelmä ja kansaneläkkeitä ei kyetä maksamaan niin silloin puututaan yhteiskunnan velvollisuuteen pitää huolta kansalaisten välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta

suoritettiin yksi arviointi joka oli hd lähetysten osalta ja siinä käytettiin ulkopuolista asianajotoimistoa ja myöskin sitten kilpailuvirastoa arvioimaan kilpailuvaikutukset ja sitten helsingin yliopiston viestintäpolitiikan professoria joka arvioi sitten tämän julkisen palvelun hyödyn

helmikuuta jälkeen ja vasta viimeisenä viikonloppuna ja sitä seuraavana maanantaina valiokuntaneuvokset saivat kirjoitettua lausunnon jolloin lakivaliokunnalle ja hallintovaliokunnalle jäi varsin vähän aikaa näitten käsittelyyn

täytyy sanoa että olennaista grecossa on se että pyritään vaikuttamaan siten että jäsenvaltiot noudattavat sopimuksia mahdollisimman tarkasti sanamuodon mukaisesti

tuolle toiminnalle asetettiin tiettyjä ehtoja tiettyjä rajoja ja sillä tavalla pyrittiin pitämään huolta siitä että kaikilla on toimintamahdollisuudet tuossa hd ympäristössä ja voidaan sanoa että alalla oltiin loppujen lopuksi mielestäni varsin tyytyväisiä siihen ratkaisuun mikä hallintoneuvostossa syntyi

eli kyllä näitä oikeuksia joita loukataan jos tietoturva tässä maassa ei toimi on huomattavan paljon ja ne ovat erittäin arvokkaita oikeuksia ja pitää pitää huolta siitä että näitä oikeuksia ei loukata

on myönteistä se että meillä on nyt tällä hetkellä valmiuslaki täällä eduskunnassa käsittelyssä viimeistelyä vailla ja historiahan on tällä se että perustuslakivaliokunta aikoinaan katsoi että valmiuslaki on kirjoitettava uudestaan siitä syystä että kun perustuslaki astui voimaan niin se ei täyttänyt perustuslain asettamia vaatimuksia ja tämä suuri työ nyt on tehty

tästä syystä täytyy sanoa että ne muutokset jotka perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta on tehty tähän hallituksen esitykseen ovat mitä tervetulleimpia

no nyt ryhmänjohtajat ovat sitten tehneet päätöksen että hallintoneuvosto kyllä suorittaa tuota valvontaa mikä on ihan oikein mutta nyt sitten annetaan liikennevaliokunnalle vahvempi rooli

joskus joudutaan tekemään jonkin verran tasapainottelua jotta toiset oikeudet voidaan pitää voimassa ja silloin täytyy tietyllä tavoin olla mahdollista myöskin puuttua joihinkin toisiin oikeuksiin

tänne varmasti jää joitakin seikkoja joihinka on syytä jatkossa puuttua ja siellä on tietysti perustuslakivaliokunnan osalta myöskin nämä esitutkintaa koskevat arviointielimet ja muita toimenpiteitä ja kotietsintä joihin on syytä palata yksittäisinä kysymyksinä jossakin vaiheessa myöhemmin

lakivaliokunnassahan tehtiin kaksi muutosta joista ensinnäkin edun määrittelyä muutettiin siten että kyseessä on oikeudeton etu ja kun tuo on käsite jota laajasti joudutaan soveltamaan eri yhteyksissä se antaa selvää oikeusvarmuutta myöskin sille minkä tyyppisestä edusta on kysymys

on hyvä että liikennevaliokunta paneutuu entistä enemmän tuohon asiaan joskin täytyy sanoa että hallintoneuvostossa on sittenkin ehkä parempi asiantuntemus kuin liikennevaliokunnassa tuon rajan vetämiseen

mutta on kuitenkin hyvä että tämä eduskunta saa käsiteltyä nämä lakiesitykset ja ne saadaan valmiiksi mutta pitää olla valmius katsoa ja kehittää näitä myöskin sitten jatkossa

pitää olla täysin selvää että verkon ylläpitäjällä taloyhtiölläkin jos sillä on se reititin tai se oma konejärjestelmä siellä niin tässä tilanteessa sillä pitää olla oikeuksia ja mahdollisuuksia myöskin pitää huolta siitä että järjestelmä toimii

toinen muutos joka on tehty tänne koskee sitä että teko on tehty tietyllä tavalla

no sitten kun haluttiin tätä itsenäisyyttä lisätä niin nyt eduskuntaan pitäisi perustaa oikein virka sitä varten että täällä on joku joka valmistelee näitä päätöksiä ja täytyy sanoa että tämä nyt on mielestäni aika hassunkurinen ajatus

mielestäni ihan hyvin olisi voitu ajatella että kilpailuvirastossa tähän tehtävään olisi määrätty joku virkamies joka olisi suorittanut sen valmistelun jos sitten ollaan huolissaan siitä että jos se on joku yleisradion virkamies toimihenkilö joka valmistelun suorittaa niin se ei ole riittävän riippumatonta

tietyn tavoitteen saavuttamiseksi menee jo sen ulkopuolelle

tietysti minulle ei ole mitään arvoa sillä virusviestillä mutta se on luottamuksellinen viesti joka on tullut ja kun se suodatetaan pois sieltä niin silloin puututaan luottamukselliseen viestiin

ja tältä osin täytyy sanoa että kun tätä kohtaa tietyn tavoitteen saavuttamiseksi oli kuvattu muun muassa siten että saa tukea tietyn sosiaalipoliittisen tavoitteen saavuttamiseksi tai miksei tähän voisi lisätä myöskin ympäristöpoliittisen tavoitteen saavuttamiseksi että tämä voisi olla tällaista korruptiota joka on rangaistavaa

mutta se että meillä on erillinen toimihenkilö tätä tehtävää varten ei mielestäni kyllä edusta ihan kaikkein parhainta mahdollista harkintaa vaikka siihen nyt sitten kaiken kaikkiaan on päädyttykin

zyskowicz lähetekeskustelun yhteydessä kysyi tässä salissa että jos kela kutsuu mökilleen viikonlopuksi kansanedustajan ja pyrkii vaikuttamaan hänen sosiaalipoliittisiin mielipiteisiinsä niin onko se korruptiota

kuitenkin olennaista on se että kaikki pitää olla suhteellisuusperiaatteen mukaista että kun tietoturvasta pidetään huolta niin pitää tehdä vain se mikä on aivan välttämätöntä tietoturvan ylläpitämiseksi ja tässäkin on lähtökohta se että automaattisesti pyritään pitämään huolta siitä että järjestelmän toiminta sisäisesti ilman manuaalista puuttumista hoitaa sen että tietoturva on taattu

mitä tulee radio puheeseen niin silloin kun olin puheenjohtajana olisin toivonut että toimittajat olisivat ymmärtäneet että urheilua ei pidä lykätä kaikkialle ja mielestäni urheilu kuuluu urheilukanaville mutta ei radio puheeseen mutta täytyy sanoa että ei ole meidän poliitikkojen asia päättää siitä millä tavalla talossa toimitaan

me lähdemme siitä että markkinataloudessa jos omistajat hoitavat asiat huonosti he myöskin vastaavat ja jos pankki ei toimi se voidaan panna myöskin konkurssiin

tänä päivänä kuunnelkaa kansalaisia suuri osa ihmisistä sanoo että heidän perusprosenttinsa verotuksessa on kiristynyt mikä johtuu siitä että kunnallisverotusta on kiristetty

tätä valmius valmiustila voidaan ottaa käyttöön silloin jos suomeen kohdistuu aseellinen hyökkäys samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana eli nyt käsite on laajempi ja voi sanoa että nyt tämä valmiuslaki sisältyy näihin puitteisiin kokonaisuutena laajasti katsottuna

kun kuitenkin muistetaan että kyseessä on venäläis saksalais hollantilainen yhtiö niin oikeastaan sen suojaamiseen pitäisi osallistua sekä venäjän että naton

kun perustuslakivaliokunta kuuli asiantuntijoita he huomauttivat että juuri tämä nimenomainen tietyn poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi oli sellainen joka heidän mielestään oli erittäin ongelmallinen jopa perustuslain vastainen laillisuusperiaatteen kannalta

jos ajatellaan kela maksua se kohdistuu pelkästään suomalaiseen työhön

siellä on toimintojen karsiminen osingonjakokielto ylimääräisten palkkioiden maksun keskeyttäminen ja myöskin se että junioribondien ja omistajien omaisuutta voidaan tässä yhteydessä leikata

mutta on tilanteita että joissakin tapauksissa ei riitä se että koneet hoitavat vaan nähdään että nyt asiat ovat tiltissä ja pitää puuttua ja silloin on välttämätöntä sitten katsoa näitä tunnistetietoja ja katsoa niitten tunnistetietojen perusteella miten järjestelmän ylläpitäminen voidaan turvata ja joissakin tilanteissa esimerkiksi jos tietokone on kaapattu saattaa olla välttämätöntä selvittää avata viesti ja katsoa mitä siellä ohjaukseen liittyvissä viesteissä on niitten sisältöä

eli tuloverotus kaiken kaikkiaan kokonaisuutena ei ole keventynyt vaan säilynyt suurin piirtein ennallaan ja siinäkin on tiettyä muutosta

arvonlisävero kohdistuu sen sijaan suomeen tuotavaan tuotantoon

anteeksi vaikka alkaisivat tai arvostuaines arvoisa puhemies

selvää on se että tärkeätä on että pidetään huolta siitä että nimenomaan tiettyjen ryhmien palvelut säilyvät hyvinä ja sanoisin että kaikkein tärkein ryhmä ovat pienet lapset ja tässä suhteessa pikku kakkonen

olisin kysynyt ulkoministeriltä eikö suomelta oikeastaan pitäisi lähteä aloite siitä että venäjä ja nato ryhtyisivät käymään keskusteluja siitä miten tämä turvallisuus hoidetaan

eli jotta voisi syyllistyä rikokseen pitää täsmälleen etukäteen tietää että on syyllistymässä rikolliseen tekoon ja tältä osin tuo täsmennys on perusteltu ja erittäin hyvä

kun pienituloisille perusvähennystä kasvatettiin ensimmäistä kertaa sitten ahon hallituksen niin tilanne on se että pienituloisten verotus kevenee suurituloisten verotus kiristyy

ja olennaista on se että espanjassa hyväksytään lainsäädäntö joka mahdollistaa sen että jos ei se vapaaehtoisesti tapahdu se tapahtuu siinä tilanteessa myöskin pakolla

kuitenkin täytyy sanoa että olennaista on se että sitten kun lakia tulkitaan sille on hyväksyttävät ja painavat yhteiskunnan tarpeen vaatimat syyt

ja jotta näitä keskusteluja ei käytäisi suomen pään yläpuolella vaan suomikin voisi osallistua näihin neuvotteluihin niin eikö tämä ole merkittävä tekijä siinä suhteessa että suomen pitäisi hakea naton jäsenyyttä jotta olisimme keskusteluissa mukana

yle pitää erittäin hyvää huolta siitä että on väkivallatonta hyvää ohjelmaa nuorille saatavissa ja myöskin kielellisesti se että meillä on ruotsinkielisiä lastenohjelmia on erittäin tärkeätä

ottakaa nyt nämä tosiasiat lukekaa tilastoja niin näette sieltä mikä totuus verotuksessa on älkääkä levittäkö tätä väärää sanaa jatkuvasti täällä salissa

se mikä on myöskin mielestäni tärkeätä jatkossa on se että kansanedustajan syyttäminen tietysti silloin kun on valtiopäivillä ilmaistu mielipide kyseessä niin silloin tilanne on eri mutta muissa tilanteissa on nimenomaan viranomaisten asia

haluamme että hallintoa tehostetaan ja edustaja sipilän malli on hyvä

mutta olennaista on se että aina kun joudutaan tulkitsemaan lain soveltamista sitä tulkitaan mahdollisimman supistavasti

tässä tapauksessa perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että jo nykyinen laki valtakunnansyyttäjänvirastosta antaa mahdollisuuden siihen että valtakunnansyyttäjä voi ottaa merkittävät jutut käsiteltäväkseen

tämä hallitus valitettavasti sanon valitettavasti on keventänyt vähemmän tuloverotusta kuin edellinen punamultahallitus tai aikaisemmat paavo lipposen hallitukset

ja täytyy sanoa että silloin kun kansanedustaja on kyseessä olisi mielestä ni perusteltua se että valtakunnansyyttäjä tai apulaisvaltakunnansyyttäjä tekee päätöksen ja myöskin pyrkii ohjaamaan tutkintaa niin että tutkinta tulee mahdollisimman ammattitaitoisesti tehokkaasti ja nopeasti tehtyä ja että syyteharkinta on perusteltua ja huolellista

tavoite on hyvä mutta täytyy sanoa että siinä minkälaisia panostuksia siihen käytetään mielestäni yhtiön kannattaa olla jossain määrin varovainen ja katsoa että kuitenkin niistä ydinryhmistä joita yhtiöllä on joita pitää palvella kaikissa tilanteissa pidetään hyvää huolta

jos me katsomme työpaikkaa niin työpaikoilla lähdetään siitä että siellä työnantaja voi valvoa työn tekemistä ja sitä voidaan tehdä myöskin kamera tai kulunvalvonnalla